vanhuspalvelulaki tulee vihdoinkin turvaamaan ikäihmisten asemaa

mielestäni tuntuu aika hurjalta tällaisessa keskustelussa vetäytyä edellisten hallitusten taakse joissa vain sosialidemokraatit olivat tekemässä huonoja tekoja

viimeisenä joskaan ei vähäisimpänä eläkkeiden taitettu indeksi tulee tarkasteluun ja mukaan asiaa linjaamaan pääsevät myös eläkejärjestöjen edustajat

tähän liittyen olisin kysynyt ministeri risikolta hieman epävarmana kun en tiedä onko tämä asia hänen ruutuaan onko tässä vielä minkäänlaista aikataulua sovittuna koska tämä työryhmä aloittaisi

on aika vaikea löytää jotain hyvää siitä että esimerkiksi hyvätuloisten veroalea jatketaan lainarahalla vielä kun tiedetään että se raha ei päädy heillä kulutukseen sen kummemmin vaan siitä menee iso osa sukanvarteen

näinhän oli ihan tutkitusti tuolla joku aika sitten teksti tvstä sen luin ja uskon näin koska en voi uskoa että hyvätuloiset loputtomasti käyttäisivät sitä lisärahaa

sitten sille pienituloisten joukolle joka on valtioverotuksen piirissä on kuitenkin tullut sen verran vähemmän niitä euroja että ei se ostovoiman lisäys näy

heillä menisi jokainen lantti kulutukseen mutta siellä päinvastoin ostovoima putoaa johtuen näistä kuntien veronostoista ja nyt on tiedossa se että ensi vuonna tulee yhä useammassa uudessa kunnassa nousemaan vero elikkä ne kunnat jotka nyt eivät vielä nostaneet nostavat veroa ensi vuonna eli tilanne vaan syvenee ja pahenee